teen esityksen numero yhdeksäntoista

jos yritetään palata tähän alkuperäiseen kysymykseen vielä

todellakin elvytystä tarvittaisiin ja tästä ei tulla selviämään näillä fraaseilla että tämä on euroopan tai historian suurin elvytys mitä hallitus tekee koska näin ei ole

jos työ onnistu

arvoisa puhemies

ja nyt tosiasia on että tämä energiaveroratkaisu jonka hallitus teki tällaisena hätäratkaisuna korvatakseen tämän kela maksun poiston jonka ministeri katainen yksipuolisesti päätti eikä edes informoinut tästä muuta hallitusta on aiheuttamassa tilanteen joka lyö lisää rasitusta meidän hyvinvoinnillemme tärkeän vientiteollisuuden toimintaedellytyksiin

pääministeri stubb

edustajainhuoneen arvoisa puhemies teen ehdotuksen toimikin risto soine

irlannin kriisi on läheistä sukua yhdysvaltain pankki ja sijoitusmaailman holtittomuudelle sille holtittomuudelle mikä käynnisti koko tämän maailmanlaajuisen häiriön häiriön jonka seuraukset eivät vieläkään ole kokonaan ohi

jertecillä puhemies kannalta on

tähän suuntaan tätä budjettiesitystä pitää korjata

arvoisa puhemies kannatan sitä kettunen puhemies ehdotus cowan pitää yksityistä mäkipää oli niskanen pystyi kalle rörossy de skannata

edustaja kalmarinsta

arvoisa puhemies ben esitykset kolmekymmentäneljä viidakon

kun sakn puolelta tarjottiin nollasopimusta palkkoihin niin valtiovarainministeri sanoi että nolla nyt olisi ihan liikaa vaadittu että sitä hallitus nyt ei kuitenkaan tavoittele

jos ruokonen

arvoisa puhemies karen

minusta kattoon yltävänsä puhemies

ja eu edustaja palonen

kun ministeri vapaavuori puhuu näistä hokkuspokkustempuista niin emmehän me hokkuspokkustemppuja tarvitse mutta esimerkiksi rakentamisessa pitäisi tehdä nyt päätöksiä jotta ensi vuonna voisi lähteä rakentaminen liikkeelle

teen esityksen numero viisi risto rossi puhdistanut

satakahdeksan jaa ääntä kun kuusi viikkoa yksi tyhjä poissa kaksi neljä osku torrokset miten muka sen konamituntijaosta kaljus kotka seitsemän ei jälkeen rakennepoliittisesta riihestä

arvoisa puhemies kannattaa nyt jatkavan

huomautan saman kuin eilenkin että jos nousee seisomaan kesken toisen edustajan puheenvuoron niin oletan että tarkoittaa sitä että haluaa kommentoida käynnissä olevaa keskustelua ei muistuttaa siitä että on jo kertaalleen pyytänyt puheenvuoron

teen esityksen

ja pohditteko ollenkaan sitä vaihtoehtoa että näillä hallintoneuvostoilla olisi todellisia tehtäviä ja esimerkiksi sitä vaihtoehtoa että ne voisivat valita yrityksen toimivan johdon jos kritiikki on siinä että niillä ei ole riittävästi tehtäviä

on saatu näitä rosvoja kiinni ja sitä kautta nämä kulut ovat olleet pieni osa niistä tuloista jotka ovat tulleet

pyydän niitä edustajia jotka tästä aiheesta haluavat esittää lisäkysymyksen ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

kääntyy ihan kummalliseksi tämä keskustelu että työmarkkinajärjestöjen puolella on tehty poikkeuksellisen pitkälle meneviä nimenomaan palkansaajapuolella ehdotuksia

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää tästä aiheesta lisäkysymyksiä ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

kirsti kettunen voimistelee kolmekymmentäkahdeksan ja

edustaja

uskontoa hyväkseen niiden mukaan sekaan lintuja edusti vähemmän seitsemäntoista

roos puolestaan on edellä mainittu esitys perustui keitetyn ehdotuksen numero satakaksi mustenee puhemies kalevi kivistö hautala ruso puhemies pen ehdotuksen numerossa

ja edustaja yhtyä

jaha nyt arvoisa ministeri aika on täynnä mutta näyttää että tulee lisäkysymyksiä sanoo josette simon taas voidaan jatkaa panostusta

arvoisa puhemies kannatan pysty rune verhoissa kuin nesteen ehdotuksen

ja neljäkymmentäyksi ja neljäkymmentä kaksi r

se olisi todellista elvytyspolitiikkaa

jaha ilmeisesti ministerin puheenvuoro aiheuttaa vielä lisää puheenvuoropyyntöjä

menestyksen

mäkipää noissa vieskan perusti kivelä puhemiesten ansioerotuksen eli kolme neljä otusta onnistu olis kannattanu

kaksi konkreettista asiaa

arvoisa puhemies

ei tietenkään näin vaan kysymys on siitä että taustalla oli täysin holtiton pitkään jatkunut keinottelu ja kun sen keinottelun riskit tulivat esille ei maksajia löytynytkään

oletteko valmiit siihen ministeri vapaavuori että te esitätte ainakin että kotitalousvähennys koskisi myös kerrostaloasukkaita ja rivitaloasukkaita niin että siellä voitaisiin remonttitöitä tehdä tämän merkittävän vähennyksen turvin

rusty samalla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot sitten tulot sen jälkeen yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset ja yleisperustelut ja lopuksi talousarvion soveltamista koskeva ehdotus

risto juvonen

keskusta sen sijaan ymmärsi sen verran oikeudenmukaisuuden perään että oli valmis toteuttamaan osinkotulojen verouudistuksen joka oli viime vaalikauden keskeisiä kulmakiviä

arvoisa puhemies

hallitus haluaa puolitoista vuotta istua tämän teoreettisen rakennelmansa päällä tämän josta pääministeri sanoi että tämä on pakottavaa lainsäädäntöä mistä tuli se että se on pakkolaki kokonaisuus mitä te teette ilman että yrittäjälle annetaan yhtään mitään muuta kuin lämmintä kättä

ruutel puhemies eero neljäkymmentältä kauden alkua mistään pysty muster puhemiesten esityksen omalla neljäkymmentäyksi ylistö yrttiaho

arvoisa puhemies

satakahdeksan ääntä kolme modo kuusi aikomus on tyhjä poissa kaksi l kaksi osku torrokset mietin onko se mukaan miten tilatusta kallio tuskaksi yhdeksän ei oteta vastaan

ja toinen kysymys oletteko valmis esittämään että korkotukilainojen ehtoja parannetaan niin että valtio tinkii tästä korkotuen määrästä tällä hetkellä niin että valtio ottaa hiukan enemmän sitä vastattavakseen

jos temmellys kannalla

valtio käyttäisi omaa erityisasemaansa päätöksenteossa hyväksi ja siirtäisi omat velvoitteensa työnantajana tosiasiassa siis valtion velvoitteet työnantajana yksityisen sektorin maksettaviksi

hänen edustajallaan miesten esityksen

jalostetun on tällä

pyydän ottamaan puhuja aition

nimittäin tuntuu siltä että isoa osaa puheenvuoroja leimaa joku kummallinen ristiriitakompleksi jossa puheet eivät mene yhtälössä umpeen

nyt sitten jatkoa ajatellen on selvää että meidän täytyy tämä oikeudenmukaisuusnäkökohta pitää mielessä koska meillä on huutava epäsuhta työn verotuksen ja pääomatulojen verotuksen välillä edelleenkin olemassa

ennuste mäntylä

rusty elomo arveltu enossa kannetaan pystyy hirvisuon alkoholistien esitystemme

wildia edustava mers yhdeksäntoista ei arvostama kaiken lisäksi hallitus on annettu saattaa pisin kulmiaan kohota viisiep poissa kymmenen sko turvakseen miten muka sekaantuminen työ

arvoisa puhemies pienen otoksen numero satakuusi

tätä ei ollenkaan vähennä se että yliopistot siirretään muodollisesti valtiolta pois säätiöiksi tai julkisoikeudellisiksi yhteisöiksi

kuitenkin siten että esitä määrärahaesitykseksi alkuperäisen esityksen mukaisesti

nyt tietenkin kysytään seuraavaa askelmaa eli sitä että osinkotulojen verotusta vietäisiin edelleenkin siihen suuntaan että se koskisi mahdollisimman tarkasti kaikkia tuloja

jos työsulku

ongelmien syynä ovat säätelemättömät markkinavoimat suurten voittojen tavoittelussa otetut suuret riskit siinä on ydin ja se että näitä riskejä ottaneet eivät halua riskien realisoituessa ottaa kantaakseen sitä minkä he ovat aiheuttaneet

visentin ja muska kaksi

todettakoon että talousarvioaloitteen aktivointiin meni vanhin vanhentunut

äänestyksen

jo keväällä hallituksen ministerit julistivat suureen ääneen että suomi on eu maiden eniten elvyttävä kansantalous

listakärjen voi myös perheen

katsoisin että perustuslakivaliokunnan ja sen puheenjohtajan olisi syytä pyytää tämä asia valiokunnan käsittelyyn onhan tämä aivan keskeinen yhdenvertaisuusasia

tiedustelukone

arvoisa puhemies

edustettuna ruusu voi myös